samoin tulee pyrkiä rakentamaan tieverkosta suomen olosuhteisiin sopivan tasoiset tiet koska ne joudutaan tekemään todennäköisesti kansallisella rahoituksella

arvoisa puhemies

vihreästä teknologiasta ja luonnonvarojemme monipuolisesta sekä ympäristöystävällisestä hyödyntämisestä saamme lisää työpaikkoja maahamme

onko hallituksella selkeä näkemys tulevaisuudesta ja onko uusien työpaikkojen luominen liian hidasta

esimerkiksi puurakentamista tulee kehittää asuntotuotannossa ja siihen tulee panostaa

muutenkin hallitus on vaikeuttamassa maakunnissa asuvien ihmisten elämistä

suomi on tuhansien mahdollisuuksien maa ja koko maassa tulee olla mahdollista asua elää ja yrittää

infrastruktuuria esimerkiksi liikenneverkkoa ja tietoliikenneyhteyksiä parantamalla luodaan kasvun edellytykset koko maahan

sitä perustellaan puuttumisella harmaaseen talouteen

maarakennuskuljetuksia tiukennettaisiin merkittävästi samoin lisättäisiin kuljetusten tilaajan vastuuta

hallituksen tekemät perustienpidon ja yksityisteiden kunnossapidon määrärahojen leikkaukset tällä kehyskaudella tuntuvat juuri niillä alueilla joilla vihreää kasvua siis uutta tulevaisuutta olisi mahdollista luoda

toimivat ja nopeat tietoliikenneyhteydet tarvitaan myös koko maahan ja tämä on varmistettava tarvittaessa hallituksen toimin

suomi pärjää sillä että meillä on maailman paras koululaitos opiskelupaikat ympäri suomea ja opiskelupaikat ovat laadukkaita ja koko ikäluokka pysyy mukana ja sillä että oppiminen jatkuu koko ihmisen elämän

valitettavasti hallitus leikkaa nyt koulutuksesta kymmeniä miljoonia joten se ei ainakaan lisää ihmisten taitoja ja oppimismahdollisuuksia

tuntuu myöskin ihmeelliseltä että tulevaisuudessa prosessitekniikkaa opetetaan vain yhdessä ammattikorkeakoulussa koko suomessa

saimaan kanavan vuokrasopimusta on vastikään jatkettu ja kanavan kautta kulkee mereltä saimaalle runsaasti rahtiliikennettäkin

julkista sektoria voi tehostaa teknologiaa hyödyntäen mutta samalla pitää huolehtia kaikkein heikoimmista

olisi vähintäänkin suotavaa että selonteossa paneuduttaisiin myös saimaan vesiliikenteeseen ja sen turvallisuuteen

on totta että hallitus on vaikeassa tilanteessa ja kaikkiin vaikeuksiin emme itsekään voi edes vaikuttaa mutta siihen tulee pyrkiä

toimivat ja hyväkuntoiset liikenneväylät ovat ihmisten turvallisen liikkumisen asumisen yrittämisen ja elinkeinoelämän toimivuuden kannalta äärettömän tärkeitä

toivon vilpittömästi hallitukselta kasvua lisäävää politiikkaa jota se nyt ei tunnu tekevän

liikenneverkostoa pitää katsoa kokonaisuutena johon kuuluvat kaikenasteiset tiet rautatiet vesiväylät lentoliikenne ja myös laajakaista ja sähköiset viestintäyhteydet

kaiken kaikkiaan on hyvä että nyt sijoitetaan rajallisia määrärahoja uusien isojen hankkeiden sijaan nimenomaan perusväylänpitoon

näin saadaan korjattua monta erittäin vaarallista ongelmakohtaa eri puolilla suomea

kataisen hallitus asetti hallitusohjelmassaan ja tulevien vuosien määrärahoissa puolustusvoimat todella hankalan tehtävän eteen

käsittämätöntä on miten hallitus kokonaan sivuutti eduskunnan tässä puolustusvoimien uudistuksessa ja nyt vain tiedoksi saatettu puolustusvoimien säästölista on todella karu

nyt puolustusvoimien säästövelvoitteissa ja lakkautuslistoissa vaikutukset kaakkois suomessa eivät ole yhtä voimakkaita kuin muualla suomessa esimerkiksi itä ja väli suomessa

kuitenkin yksi lakkautettavista kohteista on kotkan rannikkopataljoona jonka toiminta lakkaa ensi vuoden loppuun mennessä

herää helposti kysymys miksi kotkan rannikkopataljoona lakkautetaan kun ottaa huomioon sen sijainnin suomenlahdella esimerkiksi suomen suurimman sataman läheisyydessä

meriturvallisuuden ja saaristoasutuksen ehkä myös jopa yleisen järjestyksenkin kannalta on ollut hyvä että kotkan edustalla kirkonmaalla on toiminut puolustusvoimien yksikkö

rannikkopataljoonan lakkautus heijastuu myös reserviupseerikoulun henkilöstöön sillä se vastaa rannikkopataljoonan huollosta ja turvallisuudesta

perinteikkään reserviupseerikoulun toiminta haminassa ei onneksi lakkaa vaikka se liitetäänkin joukkoyksikkönä osaksi kasvavaa ja vahvistuvaa maasotakoulua lappeenrannassa

varuskuntien lakkautukset varustuksen nykyaikaistamisesta ja varusmiesten koulutuksesta tinkiminen sekä kertausharjoitusten alasajo ovat raju isku alueelliselle maanpuolustukselle

voidaankin aiheellisesti kysyä rapauttavatko hallituksen sanelupäätökset suomen puolustuksen kivijalan eli alueellisen maanpuolustuksen

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö ja rakennuslakia siten että maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei tarvitse enää saattaa ympäristöministeriön vahvistettavaksi

monien maakuntakaavojen ja vaihemaakuntakaavojen käsittely sekä vahvistaminen onkin viime aikoina kestänyt aivan liian kauan ympäristöministeriössä

mitä raideliikenteeseen tulee keskustan valiokuntaryhmä on myöskin todennut siellä kannanotossaan että me kannatamme raideliikenteen kehittämistä mutta sitä me emme kannata että painopiste siirtyisi tiehankkeista raideliikenteeseen pysyvästi

tämä hallituksen esitys on hallitusohjelman mukainen toimenpide

esitys nopeuttaa maakuntakaavoitukseen ja kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen liittyvää päätöksentekoa ja muutoksenhakua

mitä tulee tähän venäjä liikenteeseen ilman muuta on hyvä asia että sieltä rajalta lähtien laitetaan ensiksi infraa kuntoon sieltä kaakkois suomesta ja itä suomesta

tämä hallituksen esitys lisää maakuntien ja kuntien vastuuta kaavoituksessa ja tosiasia on että tiedetäänhän siellä parhaiten miten aluetta halutaan kehittää ja mitkä ovat alueen tarpeet

hallituksen esitys lisää myös tarvetta viranomaisten väliseen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön kaavoja laadittaessa ja jatkossa ministeriötä kyllä kuullaan kaavoitusprosessin aikana

tällä hallituksen esityksellä saadaan aikaan myös säästöjä hallinnossa ja niukkoja resursseja voidaan suunnata paremmin

tämä maakuntakaavojen vahvistamisesta luopuminen on ensimmäinen hallituksen esitykseksi päätynyt kaavoitusasia

seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn on tulossa nyt lausuntokierroksella oleva poikkeamisvallan siirto ely keskuksista kunnille

ensinnäkin kiitos ministeri risikolle siitä rehellisyydestä kun toteatte että muun kuin keskeisen päällystetyn tieverkon ja sorateiden kunto heikkenee merkittävästi ensi vuonna ja tulevina vuosina

asiantuntijoiden mukaan nyt eivät enää pelkästään teiden pinnat mene huonoon kuntoon vaan vaarana on että myös runkorakenteet alkavat pettää

yksi asia ainakin on että kunnissa kuntapäättäjissä ja kuntien virkamiehissä vallitsee suuri epätietoisuuden ja epävarmuuden tilanne

hallitus on koko ajan edennyt kuntauudistuksessa rakenteet edellä

täällä salissa on muutamissa puheenvuoroissa epäilty sitä että jatkossa valtion ja ympäristöministeriön rooli poistuisi maakuntakaavoituksessa siinä prosessissa

se ei pidä paikkansa sillä edelleen jatkossa ministeriötä kyllä kuullaan kaavoitusprosessin aikana ja valtion roolin muuttuessa kaavoituksesta ei kuitenkaan poistu valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden huomioonottamisvelvollisuus se säilyy siellä edelleen

vieläkään hallitus ei kuitenkaan ole määritellyt vahvan peruskunnan kriteereitä

jos kriteereihin kuuluu alueen näkökulma väestöpohja yhdyskuntarakenne työssäkäyntialue ja taloustavoitteet niin miksi niitä ei ole lukuineen jo nyt määritelty ja esitetty

tällä hallituksen esityksellä on tarkoitus että maakuntien liitot voivat paremmin kehittää yleispiirteistä suunnittelua siihen suuntaan kuin siellä alueella nähdään parhaaksi ja että myöskin ne suunnittelut ja toteutukset palvelevat maakunnan erityispiirteitä ja alueiden erityisominaisuuksia

hallitukselta saadaan tietoja kuntauudistuksesta kuin erään marketin hyllyltä kiireessä pakattuna ja vailla tuoteselostetta

on ollut tässä viime vuosina tärkeä huomio että monesti ympäristöministeriössä ei ole pystytty huomioimaan niitä maakuntien erityistarpeita eri puolilla suomea

esimerkiksi etelä karjalassa on toiminnassa kuntien yhteistyössä perustettu etelä karjalan sosiaali ja terveyspiiri

arvoisa herra puhemies

siinä muun muassa esitetään eduskunnan edellyttävän että hallitus kiirehtii rakenteellisia toimia joilla kurotaan umpeen kestävyysvajetta työllisyysastetta nostamalla

nyt tiedonannossa kuntauudistuksen etenemisestä hallitus toteaa seuraavaa

kuntien lausuntokierros antoi viitteitä siitä että kuntauudistus ei olisi lähtemässä liikkeelle pelkästään kuntien omien linjauksien pohjalta

tässä asiassa hallituksella onkin paljon parannettavaa sillä työttömyys on jatkuvassa kasvussa

näin ollen avuksi tarvitaan valtakunnallista vauhdittamista eli valtion muutostukea ja ohjausta uudistuksen liikkeelle saamiseksi ja sen käynnissä pitämiseksi

yhtenä asiana valtiovarainvaliokunta esittää että eduskunta edellyttää hallituksen selkeyttävän vastuusuhteita nuorisotakuun toteuttamisessa ja huolehtivan siitä että nuorelle todella tarjotaan työ tai opiskelupaikka tai muuta vastaavaa työllistävää toimintaa

samalla se kuitenkin myös jättää itselleen mahdollisuuden viime kädessä kepin käyttöön kuntien pakkoliitoksiin vaikka tänään eräät ministerit ovat toisin puhuneetkin

on todellakin tärkeää että hallitus panostaa nuorisotakuun toteutumiseen sillä sekä yrittäjiltä että nuorilta tulleet viestit takuun käytäntöön soveltamisesta eivät ole kaikilta osin olleet positiivisia

hallitus on varannut euroja tähän ja olemme monesti kuulleet tässä salissa ministereiden suulla että euroja on riittävästi

hallituksen tiedonannossa jää edelleen epäselväksi se aikooko hallitus käyttää pakkokeinoja niille kunnille jotka eivät oma aloitteisesti lähde kuntaliitoksiin

valtiovarainvaliokunta esittää eduskunnan edellyttävän että raskaan liikenteen massojen ja mittojen korotuksen vaikuttavuus hyödyt ja aikataulu arvioidaan

arvoisa puhemies

vilpittömästi toivoa sopii että se ei ole vain muodollinen toimenpide vaan että hallitus aidosti ottaa huomioon kuntien näkemykset tulevaisuudestaan

tämä on aivan liian vähän jotta asialla saadaan tavoiteltu kokonaishyöty sillä joka puolella suomea on eriasteisilla teillä hyvin paljon parannettavia siltoja joihin tarvitaan kunnostusta

keskusta ei vastusta kuntaliitoksia mutta niiden tulee olla vapaaehtoisia ja kuntalähtöisiä

samoin tämä hallituksen asetus aiheuttaa monille kunnille lisäpaineita liikenneväyliensä parantamiseen monelta osin

yhteenvetona tästä asiasta voidaankin todeta että kyllä ensin tulisi saada tiet kuntoon ennen kuin raskaan liikenteen mittojen ja massojen korotus mahdollistetaan

arvoisa herra puhemies

vaikka ympäristöministeriön pääluokka on melko pieni niin sen vaikutukset meidän jokapäiväiseen elämään ovat merkittävät

kaavoituksella rakentamisella vaikutetaan hyvin paljon meidän elämäämme

työllisyys on ja sen tulee olla meidän ykkösasiamme sillä tarvitsemme työtä ja toimeentuloa tarvitsemme kasvua ja yrittäjyyttä

pienet ja isot hankkeet ovat usein samassa jonossa ja herääkin helposti kysymys voisiko jotakin tehdä toisin ja varmasti voisi

usein myös eriasteiset valitukset hidastuttavat ja viivästyttävät hankkeita ja investointeja aiheuttaen samalla myös lisäkustannuksia ja viivästyksiä monta kertaa jopa vuosilla

todellakin tuolla itä ja kaakkois suomessa tarvittaisiin työpaikkojen ohella myöskin venäjän kieltä

valitusten nopeampaan käsittelyyn eri oikeusasteissa tuleekin panostaa

samoin myös ilmeisen aiheettomat valitukset tulee käsitellä viivytyksettä

vuosittainen asuntotuotanto on viime vuosina jäänyt jälkeen tavoitteista etenkin täällä pääkaupunkiseudulla mutta myös muualla suomessa

se taas on aiheuttanut pienten asuntojen ja vuokrien hintojen nousua ja etenkin kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamista kaivataankin huomattavasti lisää

toivon vilpittömästi että erilaisten normien kaavamääräysten ja tarpeettomien säännösten tarpeellisuutta tarkistetaan jotta asuntotuotantoa voidaan taas vauhdittaa

itse myös vilpittömästi toivon että väestönsuojien tarpeellisuutta voidaan vielä tarkistaa ja sitä voitaisiinko niitä vähentää

normitalkoita ja kaavamääräysten väljentämistä on jatkettava

esimerkiksi tiukat autopaikka julkisivu ja väestönsuojamääräykset samoin kuin tiukat asuntojen koon määrittelyt nostavat helposti asuntojen hintaa

arkkitehtisuunnittelulla on merkittävä osa asunnon hinnassa ja rakennusten hinnassa ja siihen tulee kiinnittää myös paljon huomiota

erilaisia rakennuttamis ja rakentamistapoja tulee myös kehittää

tulee panostaa puurakentamiseen ja sen kehittämiseen myös pienkerrostalotuotannossa sekä myös pientaloissa

lopuksi vielä haluan vilpittömästi toivoa että haja asutusalueilla ja maaseudulla rakentamista ei enää hankaloiteta

olen edustaja kivirannan kanssa samaa mieltä siitä että hallituksen lakiesitys on valtiovarainvaliokunnan tekemien muutosten jälkeen oikeansuuntainen ja lähtökohdiltaan kannatettava

olisin kuitenkin toivonut että verovelkarekisteriin olisi tehty suomen yrittäjien esittämä muutos jonka perusteella verovelka voitaisiin jättää rekisteröimättä yrittäjän sairauden tai yleisen taloustilanteen poikkeuksellisen nopean heikkenemisen vuoksi

toinen huomionarvoinen seikka on että olisi perusteltu myös rakennusteollisuus rtn esittämä huoli jonka mukaan rakennusalan näkökulmasta toimivan yhden luukun toimintamallin sekä tilaajavastuulain mukaisia tietoja välittävän toiminnan turvaamiseksi olisi lakiin tehtävä muutos kuten rakennusteollisuus rt on esittänyt

ensi vuonna alkava uusi eun alue ja rakennepolitiikan ohjelmakausi merkitsee tuntuvia leikkauksia yritysten alueperusteisiin investointi ja kehittämisavustuksiin

muun muassa näillä perusteilla kannatan edustaja kivirannan tekemää vastalausetta ja sen pykälämuutosehdotuksia

arvoisa puhemies

maakunnan kehittämisraha on keskeinen rahoitusväline maakuntien omaehtoisen alueellisen kehittämistoiminnan tukemiseksi ja valitettavasti kuluvan vaalikauden aikana hallitus on jatkuvasti leikannut tätä maakunnan kehittämisrahaa joka vuosi

haluan vielä lopuksi kiittää valtiovarainvaliokunnan näkemystä että aluearkkitehtitoiminnan avustaminen on edelleen ajankohtaista

toivon että aluearkkitehtitoiminnalla voidaan tehdä muutakin kaavoitusta kuin pelkästään tuulivoimarakentamiseen liittyvää kaavoitusta

arvoisa ministeri voitaisiinko jatkossa luoda esimerkiksi pysyvä järjestelmä jossa tietty prosenttiosuus alueiden tukemiseen tarkoitetuista määrärahoista kohdennettaisiin maakuntaliiton omaehtoisesti ja demokraattisesti päätettäväksi maakuntaohjelman mukaisiin käyttötarkoituksiin

samalla myös toivon että tuulivoimarakentamisen esteiden purkua kaavoituksessa ja luvituksessa pystytään nopeuttamaan ja selkiyttämään

aivan lopuksi haluan itsekin muutamalla sanalla vielä tähän mahdolliseen kilpisjärven kansallispuistohankkeeseen liittyen todeta että toivottavasti jatkossa huomioidaan ne paikallisten asukkaiden näkemykset tässä asiassa